meillä on jatkuvasti käytännön työssä ongelma siinä että nämä tietoverkot eivät ole yhteensopivia ja samalla tähän liittyvät nimenomaan potilasasiakirjojen salassapitoon liittyvät ongelmat

monella muualla alueella esimerkiksi kiinassa rakennetaan päivässä se mikä meillä vuodessa

tässä mielessä tämä teidän sosiaalipoliittinen ohjelmanne ei osu oikeaan

mitä tulee näihin mikrobilääkkeisiin niihin liittyy varmasti sellainen yhä lisääntyvä tekijä kuin resistenssi

näin ollen tämä tilanne on kestämätön myös kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta

on tärkeätä että tämä lainsäädäntö on yleisen oikeustajun mukainen kansalaisten hyväksyttävissä siitä näkökulmasta mihinkä kuuluu tietysti se erityistoimi mikä kansanedustajan työ on

mehän tiedämme aivan näiden päivien tietojen pohjalta että yhä useammat bakteerikannat ovat resistenttejä näihin lääkkeisiin nähden jolloinka tässä velvoitevarastoinnissa tämäkin asia tulee huomioida

näin ollen myös oikeuslaitos on ollut tämän paineen alaisena ja se pitää lopettaa muuten myöskään asioitten eteneminen oikeusistuimissa ei toteudu

on varsin nurinkurista tällä hetkellä se että potilastietoja ei myöskään hoitava lääkäri suinkaan automaattisesti saa siitä huolimatta että potilas on hänet hoitoon lähetettäessä ollut suostuvainen tietojen palauttamiseen lähettävälle lääkärille

niin kuin ed

siellä on ollut aika tiukka linjaus ja linjaus on monesti myös ollut hyvin epätarkoituksenmukainen mutta sielläpä ei ole ollut vastaavaa valmiutta joustaa suunnitella yhdessä sopia asianomaisten ministeriöiden kanssa

erkki virtanen totesi jos nyt koko vasemmisto ja kristillisdemokraatit ovat tässä asiassa todellakin köyhän puolesta ja valmiit lyhentämään tätä omavastuuaikaa ja jos seuraava hallitus koostuu näistä vihreiden ehkä mukana ollessa niin onko sitten seuraava hallitus se joka pystyy todellakin tämän asian muuttamaan ja lopettamaan tuon historiallisen vääryyden

muun muassa indonesia singapore ja malesia ovat hyvin voimakkaasti lisänneet sotamenojaan

niihin on myöskin aikaisemmin kiinnittänyt huomiota liikenneministeriön alaisuudessa toimiva entinen ratahallintokeskus joka on omissa suunnitelmissaan kyllä nämä huomioinut

toisaalta on se näkökulma mitä se merkitsee niille jotka ovat pitkään edustajina ja jotka sitten lopettavat edustajantoimensa tulevaisuudessa pitkänkin edustajauran jälkeen jolloinka tilanne on heidän kohdallaan aika tavalla työelämässä toinen kuin se oli silloin kun he lähtivät työelämästä

todella eun pitäisi katsoa myöskin nämä omat veroparatiisiloukkonsa ja suomen katsoa peiliin tässä ole rekisterissä edustaa kallio esitti hallintarekisteriasiassa

tämä ongelma on läpi koko hallinnon mutta myös oikeuslaitoksen keskuudessa

tässä ehkä on todellakin tämä maa ja metsätalous suomessa tällainen oma erityinen rälssinsä joka myös pystyy hallintoa aika tavalla myös omista lähtökohdistaan linjaamaan toisin kuin on muilla mainituilla paras hankkeen alueilla

tässä on myös hallintovaliokunnan mietinnön liitteenä ympäristövaliokunnan lausunto jossa on korostettu muutamaa keskeistä asiaa

on erilaisia kynnyksiä ja tämä potilastietojen ylisalaaminen on käytännön hoitoa haittaava tekijä

arvoisa herra puhemies

sinänsä ne hankkeet eivät kohdistu maailman etua ajatellen oikealla tavalla jos kohta niistä saattaa koitua muutama työpaikka

näin ollen tämä on tasapainoinen

kalli keskustan ryhmän puheenjohtajana voisi alkaa vetää asiaa ja yhteinen ryhmien puheenjohtajien aloite olisi paikallaan

eikä lopuksi puhemies ole mitään syytä siihen että kansanedustajalla on niin sanottuja erityisetuja ollessaan kansanedustajana ja heidän suhteessaan eläkelainsäädäntöön tällaiset edut täytyy pystyä poistamaan

vielä painotetaan

tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössähän todetaan että tietoja tulee antaa aina kun sillä on potilaan hoidon järjestämisen kannalta merkitystä positiivisessa mielessä ja tähän tulisi nyt sitten jatkossa kiinnittää huomiota

tietysti jos meillä olisi sairaanhoitajia ja lääkäreitä kylliksi haudankaivajien työpaikkoja ei tarvittaisi ainakaan noin niin kuin kertatilauksena niinkään paljon

iso asia ehkä kaikkein suurin joka on aika vähän keskusteluttanut eduskuntaa tämän budjetin yhteydessä on ilmastonmuutokseen liittyvä rahoitus

tässä on ympäristövaliokunta nostanut esille metropolikaavan jossa on myös tärkeää valiokunnan mielestä mainita ja todeta maakuntakaavan pääkaupunkiseudullisen yleiskaavan ja kuntien yleiskaavojen yhteiset tavoitteet

julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle ei saa vaarantaa perusoikeuksia oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia

mainitsemani eun tulvadirektiivin täytäntöönpanohankehan pohjautuu juuri tällaisiin kaivospatojen hajoamisiin romahtamisiin lähinnä romaniassa tapahtuneeseen

toinen asia

tässähän nyt laajennetaan vartijoiden oikeuksia toimia nimenomaan yksityisellä sektorilla terveyden ja sosiaalihuollon toimipisteisiin

tässä mielessä kun näitä tehdään ja niiden vaikuttavuus on näin heikko se kyllä loppujen lopuksi objektiivisesti tukee myös veroparatiisikäytännön jatkumista

tä mä metropolikaava on asia jonka valiokunta siis käsitteli mutta se toteaa myöskin että on vielä ennenaikaista ottaa kantaa mahdollisen metropolikaavan päätöksentekojärjestelmään tai muuhun hallinnolliseen rakenteeseen

niin tähän tekniikkaan nyt ei ole kaikille jaettu tätä mietintöä mutta varsin moni on nyt käyttänyt puheenvuoron ja pääosin siis valiokunnan jäsenet

sieltä sitten lähti liikkeelle syanidia ja muita todella myrkyllisiä aineita raskasmetalleja ja niin edelleen

mikä mielestäni on varsin kummallista myös esimerkiksi ympäristöministeriöltä sen hallinnonalalta on vähennetty niitä voimavaroja joilla ympäristöministeriö jolle ilmastonmuutos oleellisimmin kuuluu hallinnossa pystyy osallistumaan maailmanlaajuisesti eri kokouksiin ja tekemään taustatyötä siihen liittyvien tieteellisten asioitten selvittämiseen

siinä on kyllä todettava sekin asia että tähän saakka tietysti kun ei ole ollut niin paljon huumeongelmia ja muita siellä lääkintävahtimestarit ja henkilökunta ovat pystyneet ylläpitämään sitä turvallisuutta ja järjestystä

siihen liittyy myös apteekkien valmius tulevaisuudessa lähteä mukaan tähän sähköiseen lääkemääräykseen mutta se on auki oleva kysymys siinä mielessä että apteekkien tasavertaiset valmiudet joka puolella suomea on kuitenkin ongelmallinen kysymys samoin kuin sairaanhoitopiirien erilainen lähtötilanne tässä asiassa

on kiva varmasti olla sitten pois mustalta listalta jos varsinaisia velvoitteita ei kuitenkaan ole näiden sopimusten kautta syntynyt

tuohon kahden kansanedustajan asiantuntevaan keskusteluun liittyen haluaisin tuoda sen esille että ilmastonmuutos niin kuin tässä mietinnössäkin on vaikuttaa hyvin monella tavalla suomen metsien kysymyksiin näiden erilaisten tuhohyönteisten vaikutuksiin mihinkä ed

tosiaan tämä resurssikysymys on sikäli epämiellyttävä että tältä osin mitä tämä puute nyt koskee hallitus itse silloin kun se antoi reach asetuksesta johtuvaa lainsäädäntöä eduskunnalle omassa hallituksen esityksessään sen liitteessä painotti nimenomaan lisäresurssien tarvetta suomen ympäristökeskukseen ja tuotevalvontavirastoon

kuitenkin haluaisin todeta tämän valiokunnan näkökulman koska sillä on tässä asiassa merkitystä

mutta jos ja kun sinne nyt sitten tulee terveydenhoidon poliklinikoille tällaisia vartijoita kaasuaseineen ja vartijamerkintöineen niin se kyllä luo vähän sellaisen ilmapiirin joka ei kuulu sinänsä sairaaloihin

sen tiedämme että heti itärajan takana kostamuksen seudulla on niitä patoja joilla on taas yhteys sitten ihan äänisen laatokan kautta itämeren turvallisuuteen

arvoisa puhemies

reijonen oli ympäristövaliokunnassa niin me keskustelimme hyvin laajasti siitä mistä johtuvat rakennusten kosteus ja homeongelmat

tämä on erittäin ongelmallinen rakenteellinen virhe mikä tuossa budjetissa on niin kuin viime vuonnakin jo täällä voitiin todeta tämän vuoden budjettikirjasta että on vähennetty nimenomaan tutkimusrahoja ympäristöhallinnon alalta

asko seljavaara totesi tämä on tullut todella paljon maksamaan ja tulee vielä paljon maksamaan jotenka nyt on aika toteuttaa tämä lopulta

kun se lasketaan euroa per asukas niin me olemme todella edullisesti terveyspalvelut tuottava yksikkö ja maa

tässä ollaan astumassa askel ylitse sen mitä vanhastaan sairaalat ovat olleet

yksi aivan selkeä syy oli suunnittelussa olevat virheet ja sen takia pääsuunnittelijan asema on erittäin tärkeä

pertti virtanen viittasi metsä ja hiilinielukysymykseen

kysymys on siitä että meillä on edelleenkin heikkouksia jotka johtuvat siitä että kunnat ja kuntien omistamat sairaanhoitopiirit eivät kylliksi käytä rahaa tiettyihin avainkohtiin terveydenhoidossa ja jatkohoito kuntoutus on erityisen ongelmallinen kohta

nyt on ilmeistä että ilmastonmuutoksen lisätessä lämpötilaa maaperän hiilinielutehtävä suomessa tulee ilmeisesti muuttumaan se kääntyy negatiiviseksi eli maaperästä vapautuu enemmän hiilidioksidia kuin mitä sinne sitoutuu

näin ollen jos sairaalat pystyisivät omalla henkilökunnallaan esimerkiksi miespuolisilla lääkintävahtimestareilla hoitamaan tämän asian niin se olisi aina parempi

mutta puhemies minä painotan sitä että meiltä puuttuu todellakin resursseja rakennusvalvonnassa ja tarkastuksessa

ja tässä näkökulmassa on tietysti hankala sitten liikkua siihen suuntaan että voitaisiin nopealla tavalla toteuttaa reach asetuksen vaatimia tehtäviä

tekstissä ympäristöön tuo luo todetaan ympäristöministeriössä myös ilmastonmuutos on huomioitu samoin kuin tuon kirjan johdanto osissa todetaan

sitä pidetään tärkeänä niin kuin se on kaikista niin sanotuista haasteista vaikein ja kaikkein suurin kriisi on ilmastokriisi

reijonen hyvin tietää että rakennusmestareiden koulutus yhdessä vaiheessa muun muassa jäi ikään kuin toteuttamatta ja ed

uskon että tässä olisi kyllä myös talousvaliokunnalla ja koko eduskunnalla tarvetta aktivoitua

tähän vaikuttaa kielteisesti sen tyyppinen metsätalous että viedään metsistä pois juuret kannot ja yleensä kaikki mahdollinen

talouskriisi ja ruokakriisi ovat selvästi siitä osittain johtuvia ja kokoluokaltaan vähäisempiä

seurujärven lakialoite on varsin hyvä ja se on täällä todettu

siis monta syytä on ollut puhemies tässä asiassa ja sen takia mitään ei pidä jotenkin deletoida vaan ottaa kaikki keinot käyttöön myös ilmastonmuutoksen hillinnässä

arvoisa herra puhemies

meillä on mahdollisuus kehittää vesivoimaa muulla tavalla mihinkä muun muassa ympäristövaliokunta on kiinnittänyt huomiota tehostamalla voimassa olevien voimalaitosten tehoa ja samalla sitten huolehtimalla niiden patoturvallisuudesta

niin ministeri brax hallituksen ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta pääsemme ylihuomenna puhumaan ja nähdään miten aktiivista se mahtaa olla kööpenhaminan kokoukseen suhtautumisen kohdalla esimerkiksi

tähän saakka esimerkiksi oksiston jäädessä neulasten jäädessä metsiin on ollut toisenlainen tilanne ja tämä perinteinen metsätalous on enemmän lisännyt sen hiilinielun pysyvyyttä kuin tämä uusi metsätalouslinjaus joka on kriittinen ja sen vaikutuksia ollaan kyllä tutkimassakin

hyviä lakialoitteita jotka toivon mukaan otetaan kopiksi valtioneuvoston puolella ja joiden pohjalta valtioneuvosto tuo sitten omaa lainsäädäntöään tänne

mutta itse tähän asiaan

siitähän on taitettu peistä jatkuvasti mikä on maakuntakaavan arvo ja tärkeys myös tässä ja jos metropolikaava aikoinaan syntyy niin sillä on se sama tärkeä merkitys

tuo puhe siitä että olisi ehkä sata nimeä ollut hyvä kerätä on ihan perusteltu

täällä puhuttiin aikaisemmin tällä viikolla jo niin sanotuista ekologisista verouudistusmuodoista

silloin myöskin valiokunta voisi itse edistää näiden lakialoitteiden käsittelyä ja toteuttaa niitä esimerkiksi sillä tavalla kuin joskus on tehty

inkeriläisistä ja tästä koko asiasta voi sanoa sen että he ovat tällainen raja alueen kansa joka on joutunut todella ikävin tavoin kärsimään eri suunnasta sekä stalinin että hitlerin politiikasta molemmista

totean että voi sanoa aika poikkeuksellisesti tämän hallituksen esityksen laatu on hyvä sillä lailla että siihen ei juurikaan ole jouduttu sellaista arvostelua suuntaamaan että siinä olisi tapahtunut kiireinen ja puutteellinen valmistelu niin kuin valitettavasti aluehallinnon kohdalla esimerkiksi on jouduttu toistamiseen toteamaan

tynkkynen käytti puheenvuoron

kaikki tietysti toivomme kasvua myös tälle metropolialueelle sehän on meidän työssäkäyntialuettamme mutta samalla on myös tärkeä todeta että sen kasvun tulee olla kestävää

mutta kuitenkin on kyllä tämä johtaa kuitenkin tämä laki johtuu kuitenkin erilaisista tuista jotka liittyvät ympäristö ja luonnonhaittoihin ja niiden korvaamiseen

arvoisa herra puhemies

tämä liittyy sitten taas siihen russofiliaan ja siihen poliittiseen valmistautumiseen toiseen maailmansotaan pitkin rajaa joka silloin jakoi eurooppaa neuvostoliiton ja sen läntisten naapurien välillä

esimerkiksi jätevero ja sen laajentaminen tehokkaasti jätteen syntymistä vähentävällä tavalla muuallekin kuin kuntien jätehuoltoon olisi tärkeätä

kaiken kaikkiaanhan näitä perusteluja voi aina saada paremmiksi mutta se että lakialoitteen kuvaamalla tavalla työttömyysturva häviää tai pienenee on kestämätöntä

ympäristötuki on kuitenkin aina syytä nostaa keskusteluun kun siihen vaan tarjoutuu tilaisuus

on selvää että edelleenkin näillä alueilla jotka ovat olleet tämän vapaaehtoisen kalastuskiellon piirissä on niin kutsuttuja valkoisia läiskiä myöskin nimenomaan niillä seuduilla missä poikastuotantoa on

ei vain kasvua vaan kestävää kasvua

mutta tämä ympäristövaliokunnan mietintö on pyrkinyt luotaamaan myös kosteus ja homeongelmien suuntaan ja kuvaa niitä vaikeuksia joita näissä kysymyksissä on nimenomaan vanhemman rakennuskannan kohdalla

nimittäin sen huono kohdentuminen on niitä keskeisiä ongelmia mitä meidän pitää pystyä ratkaisemaan suomessa jotta me saamme vesistöjen rehevöitymisen hallintaan

laukkaselle

yksityiset kaatopaikat toimivat ilman jäteveroa ja ne voivat noin puolet kapasiteetistaan ottaa oman toimintansa ulkopuoleltakin jätteitä ja toimia tällä tavalla yleisinä kaatopaikkoina

tätä samaa suhtautumista oli siis muuallakin ei vain inkerinmaalla vaan myöskin todellakin silloisessa neuvosto karjalassa siellä olleita suomalaisia kohtaan

aloitin puheenvuoroni sillä että maapallo tarvitsee enemmän varoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen biodiversiteetin suojeluun ja köyhyyden poistamiseen eikä aseiden valmistukseen

on todella tärkeää että tämä ilmoitusmenettely tulee voimaan ja usein vahingossa tarkoituksetta tapahtunut suomen kansalaisuuden menettäminen voidaan palauttaa

mutta nyt onko tämä hyvä vai huono niin se on tietysti niin kuin minä sanoin lähinnä kevyt kädenojennus asialle

tästä on aivan viimeaikaiset tutkimukset olemassa että edelleenkin käytetään turhan paljon lannoitteita maataloudessamme

nyt on siirrytty myös siihen tilanteeseen että koko organisaatio on siirretty pois metsähallitukselta etelä savon elyyn mikä tuo uuden tilanteen kun nämä kaikki aikaisemmat sopimukset joudutaan irtisanomaan ja tekemään uudet sopimukset ja tällöin ihan teknisesti tämä tilanne saattaa olla ongelmallinen

ahde käytti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana mielestäni hyvän puheenvuoron kun hän pohti lausumien noudattamista että ministeriöt noudattaisivat eduskunnan lausumia

ongelmia syntyy rakennusvaiheessa ja myöskin peruskorjausvaiheessa jos ei tätä ongelmaa tiedosteta

laukkanen pystyy varmasti arvioimaan että tämä yksittäinen hanke ei

kuitenkin jätevero on malli joka voi lisätä myös valtiovallan tuloja hyvin kestävällä tavalla

ehkä olisi ollut viisaampaa täsmentää inkeriläisyyttä ja säilyttää tämä maahanmuuttomahdollisuus

keskustelu on nyt päättynyt että eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä se on tähän päädytyn lakiehdotuksen että baker usa toinen käsittely niihin altaisiin

mitä tulee tilintarkastusjärjestelmän uudistamiseen siihen täällä viitattiin niin tähänhän liittyy sellaisia pelkoja että hinta nousee kun näitä tarkastajia on kohtuullisen vähän

sirnö otti vahvasti esille on tämä kielitaidon osoittaminen

jotakin jo yksi viides vaaranna biodiversiteettiä tai lisää köyhyyttä tai ahdinkoa maapallon mittakaavassa mutta se on osoitus siitä että mielenkiinto on väärissä asioissa

maa ainesveroa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa ehdotettiin

sirnön tekemä muutosehdotus on siis jaettu pöydille ja mielestäni olisi tärkeätä että me kaikki katsoisimme sen tarkoin ja nimenomaan tasa arvonäkökulmasta tuon kielitaitotason huomioimisen ottaisimme tehtäväksemme

eri ministeriöt niin kuin ed

se olisi tärkeä maa ainesten käyttöä kestävällä tavalla ohjaava vero jolloin nyt varsin suurpiirteinen ympäristöä haittaava maisemaa vaurioittava maa ainesten käyttö voisi olla paremmin ohjattua

jos pienikin osa näistä asemäärärahoista kohdistettaisiin globaalilla tasolla esimerkiksi sademetsien suojeluun meillä ei olisi biodiversiteetin hukasta suurtakaan huolta

arvoisa herra puhemies

hissien jälkiasennus on ollut aina tällainen ongelmakohta myöskin siinä mielessä että se saattaa olla ristiriidassa rakennuksen kulttuurihistoriallisen tai muun arvon kanssa

ympäristöministeriön suhteen on hyvä todeta että se ministeriö on mielestäni hyvin lausumia noudattanut aloittanut lainsäädäntöä niiden pohjalta ja myös tuonut vaadittaessa kun lausumassa on viitattu asioita uudelleen valiokunnan ja eduskunnan tietoon

arvoisa puhemies

windfall vero odottaa vain kummalla tavalla toteutumista